arvoisa rouva puhemies

sen hyväksyminen sellaisenaan olisi johtanut varsin koukeroiseen menettelyyn tuolla kentällä ja kuten tässä valiokunnan jäsenet muun muassa puheenjohtaja jalonen ja edustaja torniainen jo totesivatkin niin sitä sitten yksinkertaistettiin

on tietyllä tavalla väärin kun näinä vaikeina aikoina kaikilla hallinnonaloilla säästetään rajusti kuten tiedämme mutta yle käytännössä saa sen rahan mitä pyytää ja vielä vähän päälle

yleen on kuitenkin mielestäni perustettava tuottavuusohjelma siten että toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan jatkuvasti eikä olemassa olevan kaltaista organisaatiota pidetä itsestäänselvyytenä hamaan tulevaisuuteen asti

arvoisa puhemies

yksi ratkaisu voisi olla se että tukikelpoisen alueen kriteeristöä laajennettaisiin siten että kaikki taajamien ulkopuoliset alueet olisivat laajakaistahankkeen määrittämän tuen piirissä

mutta se mikä tässä on olennaista on se mikä on tullutkin esille että tieliikennelain kokonaisuudistus on tulossa ja tätä asiaa kyllä pitää pohtia todella tarkkaan siinä yhteydessä ja varmistaa että tulevat säädökset ovat suoraviivaisia ja yksinkertaisia

arvoisa herra puhemies

kyllä minusta pääministeri sipilä vaalien jälkeen hyvinkin selvästi ja kristallinkirkkaasti koko suomalaiselle yhteiskunnalle ilmoitti että kaikki ovat tervetulleita neuvottelemaan ja keskustelemaan siitä kuinka tämän maan asioita aletaan kuntoon laittaa

tämä varmasti kyllä edellyttää sitten eduskunnan ja ministeriön valmistelevien virkamiesten vähän normaalia tiiviimpää yhteistyötä jotta voidaan varmistaa sitten se että esityksetkin ovat sellaisia että ne ovat täällä eduskunnassa käteviä hyväksyä

tässä suhteessa tulee harkita sitä että syrjäisimmillä alueilla laajakaista toimitetaan modernilla langattomalla tekniikalla siten että kaistan leveys riittää eikä kai kaapelia tarvitse jokaiseen ympärivuotiseen käyttöön otettuun kesämökkiin vetää

ja tietysti ymmärränhän sen

arvoisa puhemies

ei näillä konsteilla arvoisa sdp kyllä suomen asioita kuntoon saada

uskon että tänä päivänä venäjäkin arvostaa suomen eu jäsenyyttä muttei varmaankaan panisi pahakseen jos suomi etääntyisi eusta valuakseen sen vaikutuspiiriin

olemme osa länttä ja tämä on mielestäni edelleen yksi olennainen peruste pysyä euroopan unionissa mukana ja pitää euro valuuttana vaikeuksista huolimatta

olemme osa eurooppalaista kulttuuripiiriä

naton päätöksentekojärjestelmä ja toimintakyky niin ikään ovat vuosi vuodelta yhä tehottomampia ja tämäkin muodostaa perusteen uuden ratkaisun etsimiselle

toivon että me kaikki yli puoluerajojen haluamme kehittää suomen euroopan unionin jäsenyyttä ja euroopan unionia entistäkin paremmaksi

olemme eurooppalaisia ja kuulumme länteen

mutta kuten edustaja piirainenkin totesi niin sitä

tai puolustusta puolustuksen rahoitusta valmistelleen parlamentaarisen työryhmän jota ansiokkaasti veti ilkka kanerva suositusten mukaisesti tulee vuosi kerrallaan nostaa tätä rahoitusta sille tasolle että se on minimissään ja suurin piirtein riittävä

tämän vaikutuksia on seurattava tarkoin ja mielestäni suhtauduttava suopeasti sen jatkamiseen mikäli vähänkään suotuisia merkkejä kannustimen aikaansaamasta kasvusta on ja olen varma että tulee olemaan

toinen koskee sitä että myös reserviläiset voisivat vapaammin harjoittaa joukkoja taisteluammunnoissa ettei aina tarvittaisi aktiiviupseeria paikalle sitä tekemään

kotitalousvähennystä nostetaan

tämä olisi erittäin oiva edistysaskel ja näin saataisiin tärkeitä harjoituksia pidettyä huomattavasti pienemmin kustannuksin kuin nyt

toinen tärkeä seikka on se että annettaisiin reserviläisjoukoille oikeus harjoitella myös muilla alueilla kuin puolustusvoimien hallussa olevilla alueilla

tällaisia harjoittelualueita ja mahdollisuuksia suomessa on paljon mutta tällä hetkellä käsittääkseni lainsäädäntö suhtautuu tällaisilla alueilla harjoittelemiseen nihkeästi ja siksipä sitä tulisi mielestäni vapauttaa

edelleen on kehitettävä esimerkiksi paikallista sopimista työpaikoilla

ay jäykkyyttä tulee poistaa

emu kriisin myötä pankkien lainanantokriteerit yrityksille ovat tänään äärimmäisen tiukat

huono juttu sillä tämä estää kasvua

edelleen lupabyrokratiaa tulee keventää esimerkiksi ja muun muassa lupaprosesseja sujuvoittamalla

arvoisa rouva puhemies

paria asiaa haluaisin kommentoida mitä tässä tänään on keskusteltu

sakn edustajat anteeksi sdpn edustajat hurskastelivat ääni väristen tuossa päivällä sitä että sopimusvapaus menee nyt näiden hallituksen esitysten myötä ja yleissitovuus ja niin edelleen on niin kuin pop juttu ja siitä pitää pitää kiinni

mutta nyt kun saatiin yksi opposition edustajakin saliin paikalle niin tahtoisin jotain positiivistakin sanoa ja kehua nimittäin mielestäni edustaja ihalainen puhui aiemmin päivällä viisaita sanoja

ne kannattaa kaikkien meidän kuunnella ja pohtia niitä kun hän puhui siitä että myös työnantajien tulee kantaa vastuuta enemmän työntekijöistään suuryrityksissä silloin kun paikallista sopimista lisätään

tästä olen täysin samaa mieltä että kyllä monilta osin käytäntö on yrityksissä ollut siltä osin liian julma että työntekijöitä ei arvosteta he ovat vain kulutustavaraa

työntekijöitä on arvostettava enemmän ja kun paikallista sopimista lisätään niin saksan mallin mukaisesti myös työntekijöille pitää lisätä jotain takuuta siitä että työpaikka säilyy kun he joustavat työnantajan toiveiden mukaisesti yhteistyössä

tämä oli minun mielestäni kyllä edustaja ihalaiselta suurta viisautta ja toivon että hallitus ottaa nämä sanat pohdittavakseen kun näitä asioita eteenpäin vie

arvoisa herra puhemies

haluaisin kiinnittää eduskunnan huomiota yhteen seikkaan nimittäin siihen tästä on täällä jo tänään puhuttukin että suomesta on lähtenyt kymmeniä henkilöitä ellei jo yli satakin henkilöä taistelemaan isilin riveihin muun muassa syyriaan ja irakiin

on kiistatta selvää että sinne lähteneet henkilöt ovat osallistuneet joko itse taisteluihin tai niitä tukeviin tapahtumiin ja onpa tainnut kuolonuhrejakin tulla

nämä henkilöt ovat lähtökohtaisesti suomen kansalaisia tai kansalaisuutta hakeneita

tuntuu vähän siltä että kyllä tällaiset henkilöt väärin ovat käyttäneet tämän yhteiskunnan antamia resursseja jos heidät täällä on kasvatettu ja koulutettu ja sitten lähdetään muille maille vierahille uskonsotureiksi

yksi keino tämän toiminnan estämiseksi voisi olla se että kyseisten henkilöiden passit joko mitätöidään tai perutaan muulla keinoin

joko heti kun saadaan tietoon että tällaisia aikeita lähteä osallistumaan tällaiseen toimintaa on tai viimeistään siinä vaiheessa kun saadaan tieto että he ovat siellä taisteluissa

on minun mielestäni ihan perustellusti keskustelun arvoinen asia kannattaako tällaisten henkilöiden antaa palata tavallisina jäseninä suomalaiseen yhteiskuntaan

heillä on silloin mahdollisesti hyvinkin karkeita tappamiskokemuksia omat verkostonsa terroristipiireissä ja varmasti aivan erityyppiset intressit toimia yhteiskunnan jäseninä kuin suomalaisessa yhteiskunnassa on tapana ajatella ja mihin meillä on totuttu

haluaisin oikeastaan vain tuoda tämän asian esiin että minun mielestäni tähän seikkaan pitäisi kiinnittää huomiota ja tällainen toiminta estää

kuten edustaja ahvenjärvikin nosti esille minun mielestäni enemmän tulisi kiinnittää huomiota myös siihen kuinka suomen etuja valvotaan euroopan unionin suuntaan

tuntuu vähän siltä että välillä olemme heikoilla sieltä tulee direktiivejä jotka välillä tuntuvat vähän epäkäytännöllisiltä suomen olosuhteisiin esimerkkinä vaikkapa rikkidirektiivi joka nyt tietysti on menneen talven lumia ja sen kanssa me elämme

no nyt siellä valmistellaan sitten itämerelle typpidirektiiviä josta uhkaa tulla samankaltainen iso lasku sitten suomen vientiteollisuudelle

sanoisin oikeastaan näin että nyt on meidän eu virkamiehillä ja eu edunvalvojilla näytön paikka että pelastetaan suomi tältä katastrofilta ja katsotaan että tämä tuleva typpidirektiivi on sitten senlaatuinen ettei se rampauta meidän vientiteollisuuttamme sen enempää

ne ovat sisällöltään olleet niin yrittäjämyönteisiä ja jopa viisaita että tekisi mieli pyytää häntä siirtymään istumaan lähemmäs tätä kokoomuksen ryhmää täällä oikealla

entisenä mikroyrittäjänä nykyisenä pk yrittäjänä ymmärrän täsmälleen sen tuskan ja ahdingon missä moni yksinyrittäjä tänä päivänä on silloin kun menee huonosti

edustaja suutari viittasikin tähän problematiikkaan ansiokkaasti

mutta minusta tässä on laajempikin merkitys kuin pelkästään se että turvataan yrittäjän sosiaaliturva hätätilanteessa tai vaikeina aikoina

se on nimittäin se että tämän mikroyrittäjien ja pienten yrittäjien sosiaaliturvan paranemisen myötä myöskin kynnys ryhtyä yrittäjäksi madaltuu ja on helpompi ryhtyä yrittäjäksi

ehkäpä useampi ihminen uskaltaa heittäytyä siihen yrittäjän elämään kun tietää että on edes jonkunlainen turvaverkko joka pitää hänestä huolta sitten jos käy niin niin kuin yrityselämässä hyvin usein käy eikä siinä mitään pahaa ole jos käy niin että meneekin hommat pieleen ja tulee konkurssi ja yritys ei menestykään

lisää yrityksiä me tarvitsemme suomeen ja tämä on yksi keino lisätä yrittäjien määrää rohkaista heitä yrittäjän polulle

totta kai on muitakin korjattavia asioita esimerkiksi konkurssilainsäädäntö johon tulisi puuttua ja mahdollistaa henkilökohtaisen konkurssin tekeminen ja veloista eroon pääseminen edes jonkinlaisen järjellisen ajan kuluessa mutta se on tietenkin kokonaan toinen juttu

kiinnittäisin hieman huomiota viimeaikaisen lukion tuntijakotyöryhmän ehdotuksiin

syntyykö tilanne että joku voisi käydä lukion lukematta kurssiakaan esimerkiksi yhteiskuntaoppia tai kotimaan historiaa

mitenkään eri oppiaineita väheksymättä valinnaisuuden pitäisi koskea kaikkia reaaliaineita jopa ruotsiakin jos kerran tälle tielle lähdetään

arvoisa puhemies

muu tulkinta on silmien ummistamista todellisuudelta

arvoisa rouva puhemies

kuten jo aiemmissa puheenvuoroissa on esiin tullut se helpottaa kodinhoitajien työtä ja varmasti käytännön työelämässä kodinhoitajien liikkuessa kaupungilla tehostaa heidän työntekoaan ja näin ollen jää aikaa siihen varsinaiseen tehtävään eli ihmisten hoitamiseen

kyllä erittäin mielelläni odotan myös omasta puolestani tätä esitystä tuonne valiokuntaan että voimme sitten alkaa sitä siellä käsitellä

edustaja myllykoski puhui huolestuneeseen sävyyn kannanotoistani ay liikettä kohtaan tai paikallista sopimista kohtaan ja haluaisin todeta että sinänsä työehtosopimuksia vastaan minulla ei ole mitään

joskus tietysti työehtosopimukset ovat jäykistäneet toimintaa kuten aikaisemmassa puheenvuorossani totesinkin mutta hyvin on aina pystytty sopimaan minun pienessä yrityksessäni asioista ja kaikki on pääsääntöisesti perustunut siihen että luotetaan toisiimme ja halutaan tehdä yhteistyötä

jos hallitus voi tälle jotain tehdä ja edistää tällaisen luottamuksen ja yhteistyön ilmapiirin syntymistä ja leviämistä työpaikoille laajemmin niin miksi ei näin toimittaisi

näin työnantaja ja työntekijät voisivat keskenään sopia ehkäpä jonkinlaisista erityisehdoista tai joustoista mitä työntekoon liittyy yhteistyössä ja vaikkapa sitten siten että jos ei yhteisymmärrystä synny niin siinä tapauksessa sitten olisi joku selkänoja yleinen työehtosopimus tai vastaava jota sitten tulkittaisiin

en ole tietenkään näissä ammattiyhdistyssopimuksissa asiantuntija mutta heitä meillä varmasti löytyy ja mielestäni heidät kannattaisi laittaa pohtimaan tätä asiaa jotta löydettäisiin sellainen ratkaisu että tältäkin osin voitaisiin parantaa hyvää yhteishenkeä yhteistyötä ja luottamusta työpaikoilla

uskon että se lisää myös sitten meidän työntekomme tuottavuutta ja parantaa koko kansakunnan kilpailukykyä myöskin

arvoisa puhemies

on jopa nähty tilanne jossa ely keskuksen y osasto yrittää kieltää hankkeen jota saman ely keskuksen e osasto on ollut rahoittamassa

tällä hetkellä suomen lainsäädäntö ei siihen anna viranomaisille kunnon työkaluja

pitäisi

organisaatiot pitää saada selkeän yhtenäisen jämäkän johdon alle

minusta myös ely viranomaisten tulee kokea roolinsa enemmän konsultoivaksi asioiden mahdollistajaksi kuin toimia kylmään viranomaistyyliin pilkkua viilaten ja vain lakipykäliä tulkiten

nyt kun kriminalisoidaan terroristijärjestöön kuuluminen tai järjestäytyneen rikollisuuden organisaatioon kuuluminen niin se antaa poliisille paremmat keinot puuttua asiaan ja näin ollen estää näitä hirmutekoja

tässä miten nämä ely viranomaiset suhtautuvat yritysten hankkeisiin ja lupa anomuksiin toimintaan konsultoiva rooli osaltaan myöskin varmasti lisäisi toiminnan tuottavuutta verotuloja ja niin edelleen ja ylipäätään positiivista yrittämisen henkeä ympäri suomen

katson että edustaja heinosen tekemä lakialoite on erittäin tarpeellinen ja se tulee pikimmiten ottaa käsittelyyn ja mikäli mahdollista hyväksyä

koulu tarjoaa opetusta alakoululaisille yläkoululaisille ja lukiolaisille

itä suomen koulun rahoitus ei kuitenkaan ole pysyvää vaan koulu toimii säätiöpohjaisesti ja valtiolta tulee merkittävä osa koulun rahoituksesta jota kuitenkin pitää aina aika ajoin uudelleen anoa

nyt kun hallitus on ottanut strategiaansa tämän venäjän kielen opiskelun lisäämisen eikö olisi jo aika muuttaa itä suomen koulun rahoitus pysyväksi ja taata näin opiskelurauha ja koulun kehittämisen pitkäjänteisyys tuleville vuosille

ylipäätään olen kyllä sitä mieltä että ely organisaatio on vähän hankala

jos ajatellaan valtion maisemaa suomenmaahan eli sitä tapaa jolla asioita hallitaan niin meillä on ely organisaatio meillä on avi organisaatio maakuntaliitot ja kaikki tavallaan maantieteellisesti rajautuvat eri tavoin

olisiko järkevää jatkossa alkaa pohtia asiaa siitä näkökulmasta että nämä alueellisesti yhdistettäisiin ja toiminta alueet olisivat selkeästi rajatut ja näin avit ja elyt ja maakuntaliitot toimisivat edes suurin piirtein samoilla alueilla